kaikki tässä salissa tietävät miten kipeitä koulutukseen kohdistuvat leikkaukset aina ovat ja kaikki tässä salissa olevat puolueet ovat osallistuneet koulutusleikkausten tekemiseen edellisillä kausilla ja nyt

tässä on paljon puhuttu ennaltaehkäisystä vanhuspalvelulaissa ja siitä miten meidän pitäisi pystyä monilta osin kääntämään sitä painopistettä siitä tilanteesta että meillä on vanhuksia laitostyyppisessä ympärivuorokautisessa hoivassa siihen miten me voisimme ylläpitää toimintakykyä ja mahdollisuutta elää aktiivista elämää ja osallistua ja kehittää omaa arkea niin kuin miettiä ja tehdä se sen mukaiseksi kuin itse toivoo

kun suomikin kaupungistuu yhä enemmän niin se että meillä on mahdollisuuksia luontokokemuksiin meidän lapsille ja nuorille ja että siihen kannustetaan ja että siihen tarvitaan palveluja on kyllä arvokasta ja tärkeää

uudistamme tällä hetkellä korkeakoulujen sekä yliopistojen että ammattikorkeakoulujen rahoitusmallia korjaamaan niitä vikoja mitä siinä mahdollisesti on ja mitä myöskin korkeakoulukenttä on vahvasti esittänyt

olen ihan vilpitön sanoessani että uskon että näistä inhottavista leikkauksista huolimatta voimme toimintatapoja uudistamalla turvata koulutuksen ja tutkimuksen laadun myöskin tulevaisuudessa

osana tätä kuluvaan suomenlahti vuotta joka on nyt käynnissä selvitetään parhaillaan porkkalan suojeluvaihtoehtoja ja tätä selvitystä odotan ja sen valmistumista ja siitä sitten tehtäviä johtopäätöksiä myöskin

tuomme vaikuttavuuden enemmän sen rahoituksen kriteereihin ja vahvalla informaatio ohjauksella hyvällä yhteistyöllä ei sanellen vaan yhteistyötä luottamusta rakentaen pyrimme paitsi tukemaan näitä uudistuksia myös kertomaan siitä että arvostamme erittäin paljon sitä työtä mitä suomalaisissa yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa ja koko meidän koulutusjärjestelmässämme tehdään

uskon että meillä on kaikki edellytykset kehittää suomalaista koulutusta tutkimusta suomalaista sivistystä ja osaamista tuleville vuosikymmenille

sitten täällä nousivat esiin lapin käsivarren suurtuntureiden mahdolliset suojelutarpeet ja kansallispuiston perustamistarpeet

tässä meillä on iso haaste koska niin kuin sanoin välikysymyskeskustelussa uskon siihen että meidän koulutusjärjestelmämme suurin uhka ei ole nämä leikkaukset vaan se on siinä uudistumisen hitaudessa ja tähän pyrimme puuttumaan kärkihankkeilla joita hallituksella on osaamisen ja koulutuksen sektorille kuusi kappaletta

metsähallitus muun muassa on selvityksissään nostanut esiin että lapin käsivarren suurtunturien ja olvassuon kansallispuistot olisivat hyvä lisä nykyiseen puistoverkostoon

on erittäin tärkeää että vanhuspalvelulaki nimenomaan varmistaisi näiden kuntouttavien palvelujen saatavuuden tässä ennalta ehkäisevässä mielessä ennen kuin ihmisen kunto menee niin huonoksi ettei esimerkiksi kotona asuminen ole enää mahdollista

ymmärrettävästikään tämän hallituksen aikana niin kuin edustaja sinnemäkikin kuvasi emme uusia kansallispuistojen perustamispäätöksiä ne

tästä meillä on nähty erilaisia laskelmia kuinka paljon tällaisella ennalta ehkäisevällä ja kuntoutukseen panostavalla työotteella voitaisiin saada myöskin kunnissa säästöjä aikaiseksi

siellä on sisällä tässä salissa jo mainittu tunti liikuntaa jokaisen peruskoululaisen päivään ja siellä on kielten opetuksen monipuolistamista erittäin positiivisia ja erittäin tärkeitä asioita joissa edellinen hallitus ei edellisten opetusministerien johdolla päässyt eteenpäin

tämä laki tulee parantamaan vanhusten osallisuutta sekä omissa asioissaan että mahdollisuuksia vaikuttaa vanhuspalveluihin omassa kunnassa

samoin sitten täällä on noussut esiin monia hyviä kysymyksiä joihin mielellään yksi kerrallaan voisin pyrkiä vastaamaan

vanhusneuvostojen lakisääteisyys on tärkeä asia ja myöskin vanhusneuvostojen työn mahdollisuuksiin ja laatuun on kiinnitettävä huomiota että me saisimme nämä vanhusneuvostot aidosti olemaan tällaisia mielipidevaikuttajia ja konkreettisia vaikuttajia siellä kunnissa

edustaja sarkomaa kuvasi tässä juuri oikein sen että me olemme lukeneet tarkalla silmällä ne arviot mitä edellisen hallituskauden nuorisotakuusta on tehty ja siinä on todettu yksiselitteisesti useammassa arviossa että se ei toiminut sellaisena kuin edellinen hallitus sitä toteutti

tämä on tietysti pitkälti myöskin kuntapäättäjien tehtävä että me otamme ikääntyvät ihmiset yhä enemmän siihen työhön mukaan

erityisen ongelmallista oli se että se apu ei tavoittanut niitä nuoria jotka ovat kaikkein vaikeimmassa ja hankalimmassa asemassa joilla ei ole valmiuksia esimerkiksi koulunpenkille vaan jotka tarvitsevat paljon moniammatillisempaa tukea voidakseen elämässä päästä eteenpäin

kyllähän ikääntyvässä suomessa myös on tärkeää että kaikessa kunnissa tehtävässä politiikassa otettaisiin huomioon ikääntyvien ihmisten tarpeet ja mahdollisuudet pyörittää omaa arkea ja elää laadukasta elämää kunnassa

arvoisa puhemies

osallisuus omissa asioissansakin tulee vahvistumaan sitä kautta että vanhuksilla on palvelusuunnitelmia tehtäessä lakiin kirjattu oikeus oman mielipiteen muodostamiseen ja se tulee myöskin kunnissa kirjata näihin palvelusuunnitelmiin että mikä on ollut ikääntyvän ihmisen oma tahto asiassa

myöskin tämä kohdunkaulan syöpää ehkäisevän hpv rokotteen saaminen kansalliseen rokoteohjelmaan oli hieno uutinen ja siinä suomi oli ollutkin eurooppalaisia verrokkejamme jäljessä

meillä on jatkossakin käytössä resursseja joilla teemme etsivää nuorisotyötä joustavaa perusopetusta ja niin edelleen mitkä ovat omalla hallinnonalallani tärkeitä asioita

sen lisäksi myöskin tämä vastuutyöntekijä vastuuhenkilö on tärkeä koska ikääntyvälle ihmiselle on tärkeää että hän tietää kuka ihminen tietää juuri hänen tilanteestaan ja kenelle yhdelle ihmiselle voi soittaa kun ongelmia mahdollisesti ilmaantuu tai esimerkiksi toimintakyky heikkenee ja palvelujen tarve kasvaa

monia houkuttelee nyt sanoa että kreikka kaatuu ja annetaan kaatua vaan mutta siinä jäävät huomiotta ne vaikutukset niin kreikkalaisille itselleen kuin ennen kaikkea euroopan taloudelle ja sitä myötä suomalaiselle työllisyydelle ja suomalaisten pärjäämiselle

vielä kiittäisin myöskin tuosta lääkekorvausjärjestelmästä ja siitä erityisesti että sitä kehitetään sitä kokonaisuudistusta nimenomaan siihen suuntaan että ne korvaukset kohdentuvat kaikkein eniten tarvitseville

kysyisin vielä jatkokysymyksen siitä että onhan näin että siinä uudistuksessa varmistetaan myöskin se että suomessa on käytössä parhaat ja kaikkein nykyaikaisimmat lääkkeet ja että tätä tutkimus ja innovaatiotyötä kannattaa täällä suomessa jatkossakin tehdä että siihen on edellytykset

hallitsematon velkajärjestely voisi tartuntavaikutuksien kautta vaarantaa koko euroalueen rahoitusvakauden luomalla tartuntataudin jossa maa toisensa perään joutuisi yhä suurempiin vaikeuksiin

koko ajan tapahtuu hienoja hyviä asioita jotka ovat arvokkaita meidän koulutusjärjestelmällemme siitä huolimatta että vaikeassa taloustilanteessa joudumme myöskin tarkastelemaan sitä mitä asioita tehdään ja millä tavalla ja tekemään myöskin näitä leikkauksia joista tässä salissa on puhuttu

myöskin kiinnitin huomiota siihen että pidettiin ikään kuin itsestään selvänä kuntien osallistumista omalla panoksella ja nyt olisikin tärkeää että saataisiin kunnat tähän aidosti mukaan

kreikan maksukyvyttömyyden seurauksena voisi olla vaikeasti hallittava rahoitusmarkkinahäiriö koko euroalueella jolta mekään emme ole turvassa

kun tässä kävi esiin se että eduskunta vielä tulee tietysti tämän budjetin käsittelemään huolellisesti ja käymään sen läpi niin toivon että erityisesti tähän koulutuksen ja tutkimuksen osuuteen kiinnitätte huomiota koska se on erittäin tärkeätä

taloudelliset edellytykset kunnissa tietysti tässä taloudellisessa tilanteessa ovat aika rajalliset ja heikot joten mistä se raha nimenomaan siellä kunnissa löytyy

rahat jotka suomi menettäisi kerrannaisvaikutusten kautta kreikan hallitsemattomasti kaatuessa olisivat kaikella todennäköisyydellä huomattavasti suuremmat kuin mitä nyt saatujen vakuuksien myötä pahimmankaan skenaarion mukaan voidaan menettää

viimeinen asia

eli tärkeää olisi saattaa tätä vanhuspalvelulain toteutusta nyt konkreettisemmalle tasolle sinne kuntiin jotta siellä pystytään varautumaan näihin lisääntyviin kustannuksiin

jos meillä on pienikin mahdollisuus itse edesauttaa sitä että suomen asema euroopassa ja maailmassa olisi tulevaisuudessa turvatumpi meidän täytyy ottaa kaikki työkalut käyttöömme ne ikävätkin

toisaalta sitten kun nyt lakia vielä eduskuntavaiheessa käymme läpi ja tarkastelemme siinä kohdassa on kyllä erittäin tärkeätä että me saisimme nykyistä vielä syvällisemmän ja laajemman vaikuttavuuden ja kustannushyöty suhteen arvioinnin

arvoisa puhemies

tämä on ihan välttämätöntä koska meillä täytyy olla tiedossa ne todelliset kustannukset jotta me osaamme myös vastata kunnista tuleviin kysymyksiin siihen liittyen ja jotta me olemme realistisella pohjalla sen suhteen kuinka paljon tämän lain toimeenpano aidosti lopulta maksaa sehän tietysti tiedetään että jokainen

suomi haluaa sellaisen euroopan unionin jossa kannattaa tehdä työtä euroopan jossa yritysten kannattaa investoida ja palkata lisää ihmisiä

kreikan tie on ollut varoittava esimerkki leväperäisestä taloudenpidosta ja holtittomasta velanotosta varoittava esimerkki siitä miten valtiontaloutta ei ainakaan pidä hoitaa

eli muutaman vuoden päästä tiedämme onko tämä laki ollut riittävän velvoittava vanhuspalvelujen parantamiseksi ja ovatko tähän allokoidut määrärahat riittäviä vai olemmeko me kenties luoneet lain johon tosiasiallisesti ei olisi ollutkaan varaa

se on jo tässä ajassa nähty että nykyinen lainsäädäntö ei mahdollista koulutusvientiä siinä laajuudessa mitkä mahdollisuudet meillä maailmalla olisi

nykyinen tilauskoulutuksen myymisen mahdollisuus ei riitä mikä näkyy parhaana esimerkkinä siinä ettei ole syntynyt tällaista markkinaa

monet toimijat sekä korkeakoulut itse että tietyt kaupalliset yritykset ovat pyrkineet näille markkinoille ja lähteneet kunnianhimoisesti myymään suomalaista koulutusta mutta aina lainsäädännön esteet kotimaassa ovat

kun puhutaan näistä lukukausimaksuista täällä meillä eu ja eta alueen ulkopuolisille opiskelijoille ja sovitetaan sitä lainsäädäntöä yhteen niin on tilanteita joissa yliopistot ja ammattikorkeakoulut eivät voi ottaa vastaan rahaa edes sellaisissa tilanteissa kun sitä tarjottaisiin

arvoisa puhemies

on myös syntynyt tällaisia tilanteita joissa koulutusyhteistyö erilaiset ohjelmat eurooppalaisten ja amerikkalaisten huippuyliopistojen kanssa eivät ole käytännössä onnistuneet sen takia että meillä on tämä maksuton koulutus eikä ole mahdollisuuksia osallistua lukukausimaksujen muodossa sen järjestelmän rakentamiseen

siinä mielessä olemme samassa veneessä että kaikki eduskuntapuolueet ovat joutuneet viime vuosina olemaan mukana siinä että koulutukseen kohdistuu säästöjä

edellisellä hallituskaudella ministerit gustafsson ja kiuru tekivät valtavan suuria leikkauksia koulutukseen ja siinä työssä näitä päätöksiä tekemässä oli edustaja niinistö mukana oli edustaja lindtman mukana oli kokoomus mukana olivat kaikki puolueet mukana elikkä tämä on tämmöinen yhteinen valitettava huoli meillä nyt

eli tämä on hyvin monelle kansainväliselle yliopistolle suuri hämmästyksen aihe että miten on mahdollista että suomi ei pysty vastaanottamaan rahaa jota olisi esimerkiksi heidän erilaisten vaihto ohjelmien kautta tarjolla

viime kauteen ero on kuitenkin siinä että edellisellä kaudella tehtiin leikkauksia leikattiin sieltä perusrahoituksesta eli sitä perusrahoituspohjaa mutta ei pystytty toteuttamaan rakenteellista kehittämistä rakenteellisia uudistuksia juurikaan

mutta mitä tulee tähän nimenomaiseen aloitteeseen niin ensiksi se tärkein mikä pitää aina muistaa mainita ja on se että tämä ei liity siihen että me alkaisimme nyt tai jonain päivänä periä lukukausimaksuja suomalaisilta opiskelijoilta

nuorisotakuu hyvistä tarkoitusperistä ja erinomaisesta lähtökohdasta huolimatta valtiontalouden tarkastusviraston mukaan ei toiminut täyttänyt tehtäväänsä

myöskin ne eu ja eta alueen ulkopuolelta tulevat jotka ovat asuneet kaksi vuotta suomessa olisivat oikeutettuja jatkossakin tähän maksuttomaan koulutukseen

koulutuskentällä oli pysähtyneisyyden tila viime hallituskaudella

ja nähdäkseni siinä vaiheessa kun tätä lakialoitetta tarkennettaisiin jatkossa valiokuntavaiheessa voitaisiin ottaa kantaa myös siihen että esimerkiksi suomenkieliset ohjelmat voisivat jatkossa olla ohjelmia joista ei perittäisi lukukausimaksuja

meillä on ihan velvollisuus siihen että me samaan aikaan kun laitamme suomen taloutta tasapainoon teemme myöskin uudistuksia joilla rakennetaan tulevaisuuden pohjaa

lukukausimaksujen piiriin kuuluva ulkomaalainen saa tutkintonsa hinnan täysimääräisesti eli siis ihan kokonaan takaisin verovähennyksinä viiden vuoden aikana jos hän jää suomeen töihin valmistumisensa jälkeen

ei ole mutta siitä huolimatta minä näen aika paljon sellaisia alkuja jotka kasvaessaan pystyvät uudistamaan meidän koulutustamme uudelle tasolle

ja sitähän me toivomme sillä suomen menestys on kiinni osaajista sekä suomalaisista osaajista että tulevaisuudessa myöskin kansainvälisistä maahanmuuttajista

me teemme kärkihankkeissa tuomme peruskouluun uutta pedagogiikkaa uusia oppimisympäristöjä digitaalista oppimista tunti liikuntaa päivässä

lisäksi luotaisiin kattava stipendijärjestelmä jolla tuettaisiin kehitysyhteistyömäärärahoista niitä ulkomaalaisia opiskelijoita joilla ei ole taloudellisia mahdollisuuksia rahoittaa koulutustaan

me käynnistämme opettajankoulutuksen kehittämisohjelman me teemme lukion uudistamista kokeilujen kautta teemme rakenteellista kehittämistä työnjaon selkeyttämistä selkeämpien profiilien korkeakoulu uudistusta teemme vahvempia osaamiskeskittymiä rakennamme sitä kautta sellaista tulevaisuuden pohjaa jota suomi tässä erittäin vaikeassa tilanteessa tarvitsee

ajatus on että motivoitunut ja lahjakas nuori ihminen ei jäisi suomalaista koulutusta vaille sen takia että tulee köyhistä olosuhteista

me voimme keskittyä keskustelemaan yksittäisistä säästöistä ja tästä salista löytyy jokaiselle tämän hallituksen tekemälle säästöpäätökselle vastustaja kyllä se on nähty tämän budjettiviikon ja aikaisempien aikana

miksi emme voisi kaupata koulutustamme sitä missä olemme parempia kuin muut mikä on selkeä kansallinen vahvuus ja ylpeydenaihe

mutta se mistä toivoisin täällä käytävän keskusteluja on se miten suomi nousee tästä vaikeasta tilanteesta ja miten uudistamme koulutusta näistä haastavista lähtökohdista tulevaisuuden osaamistarpeita vastaavaksi

opiskelijat voisivat myös perustellusti vaatia enemmän opetukselta josta he maksavat

täällä on viitattu myös siihen että maksullisen koulutuksen markkinointi tulisi korkeakouluille pidemmän päälle kalliiksi

osa suomalaisista ammattikorkeakouluista erityisesti suurten houkuttelevien kasvukeskusten ulkopuolella käyttää jo nyt paljon energiaa ja resursseja ulkomaalaisten opiskelijoiden rekrytointiin jotta opetus ja kulttuuriministeriön myöntämät aloituspaikat saadaan täytettyä

jos ajatus on kouluttaa suomeen osaajia eikö silloin uusi verovähennysmuotoinen kannustin olisi mitä parhain väline

jos motiivina on tarjota suomalaista koulutusta kehittyvien maiden hyväksi ja tarpeisiin silloin kehitysyhteistyömäärärahoista rahoitettu stipendijärjestelmä sopii tarkoitukseen

mutta jos tavoitteena on vain haalia vetovoimaltaan heikkojen linjojen aloituspaikat täyteen jotta tilastot näyttävät paremmilta ja jotta korkeakoulun rahoitus tai olemassaolo ei vaarannu voidaan miettiä ollaanko silloin fiksulla ja kestävällä pohjalla

kun mietitään näitä lähipalveluja niin mieleen tulevat terveyskeskukset ja äitiys ja lastenneuvolat ja vanhustenhuolto ja niin edelleen

silti haluaisin olla näkemässä sen päivän kun korkeakoulumme alkaisivat todella panostaa kansainvälistymiseen ja tulevaisuuden huippuosaajien rekrytointiin uudesta näkökulmasta

arvoisa puhemies

ja täytyy vielä kerran kysyä keskustalaisilta ihanko minä olen nyt kuullut oikein että te olette valmiita ottamaan näistä ihmisten arkea kaikkein lähinnä olevista asioista päättämisen pois kotikunnilta ja siirtämään siis keskittämään kaiken sen vallan maakuntatasolle

arvoisa puhemies

eli keskusta haluaa siis säilyttää ne kuntarajat ne kunnantalot ja vaakunat siellä mutta ottaa pois yli puolet kuntien tärkeimmistä tehtävistä ne hyvinvointipalvelut sieltä ja keskittää ne maakuntiin

kysyisinkin peruspalveluministeriltä

nykyiselläänhän meillä on laissa tilanne se että äidin oikeus juoda on vahvempi kuin lapsen oikeus syntyä terveenä

jos mietin ihan omaakin seutua jos paikallinen esimerkki sallitaan niin forssassa se tarkoittaisi sitä että sen sijaan että sinne muodostettaisiin vahvaa peruskuntaa meidän terveyskeskuksista neuvoloista ja vanhustenhuollosta päätettäisiin hämeenlinnassa maakuntatasolla ja silloin voidaan vain toivoa että siellä ymmärretään näiden meidän paikallisten terveyskeskusten päälle

arvoisa puhemies

tänään on käyty keskustelua siitä ja kaikki sen tiedämme että nykyinen tv lupamaksukäytäntö on aikansa elänyt ja tullut tiensä päähän jo aikoja sitten

täytyy onnitella ministeriä vielä kerran ainakin vielä yksi kiitos tulee täältä ja myöskin eduskuntaryhmien puheenjohtajia ylipäätään kaikkia tähän ratkaisuun osallistuneita siitä että tällainen sopu on neuvoteltu

suuret kiitokset tästä tunnin mittaisesta debatista ja keskustelusta jota mielelläni teidän kanssanne jatkan tämän jälkeenkin myöhemmillä foorumeilla

suhteessa ehkä asian mittakaavaan ja valtiontalouden ongelmiin ja muihin yhteiskuntamme ongelmiin tämän sovun saamisen synnyttämisessä meni pitkä aika mutta se selvästikin kannatti sillä neuvoteltu ratkaisu on harvinaisen onnistunut kompromissi parempi malli kuin esillä olleet vaihtoehdot nykyinen tv lupa mediamaksu tai budjettirahoitteinen malli olisivat

ymmärrän hyvin sen että koulutukseen kohdistuviin leikkauksiin liittyy huolta ja silloin juuri on se tarkka paikka että meidän pitää yhdessä löytää sellaiset toimintatavat joilla pystymme turvaamaan sen ytimen eli koulutuksen ja tutkimuksen laadun ja tulevaisuuden osaamistarpeisiin vastaamisen

osana tätä huolta mikä meillä on ollut tässä salissakin yhteinen liittyen esimerkiksi yliopistojen tilanteeseen olemme pohtineet ministeriössä sitä millä tavalla voisimme tukea paremmin lahjakkaita nuoria tutkijoita ja pyrkiä myöskin luomaan heille kannusteita jäädä suomeen ja tutkia täällä ja toisaalta myös houkutella lahjakkaita nuoria tutkijoita kansainvälisesti suomeen tekemään tutkimusta ja sitä kautta tuottaa lisäarvoa myöskin meidän ympäröivään yhteiskuntaamme

jossain uutisessa näin kritiikkiä siitä että yle vero suosisi sinkkutalouksia ja yksin eläviä mutta minusta tämä muutos on nimenomaan yksi tämän uudistuksen parhaita puolia

arvoisa puhemies

nykyisen mallin mukainen tv lupahan rasittaa yksin eläviä suhteessa kohtuuttomasti ja muutenkin meillä monissa muissa erilaisissa maksuissa liittyvät ne sitten asumiseen tai muuhun elämiseen yksin elävillä on usein suhteessa melkoisen paljon suuremmat kustannukset

tietenkin taloudellinen niukkuus ja resurssitilanne aiheuttaa siihen ylimääräisen ison haasteen mutta yhteistyöstä kertoo se että meillä on tällä hetkellä yliopistojen kanssa käynnissä sopimusneuvottelut

kun edustaja niinistö epäili onko halukkuutta yliopistoissa lisätä yliopistokoulutettujen lastentarhanopettajien koulutusmääriä pysyvästi ja tuntuvasti niin tässä vaiheessa neuvotteluja näyttää siltä että tätä halukkuutta on paljon ollut

se että me emme maksa enää siitä tv pömpelistä tai tvn katselustakaan vaan erilaisista sisällöistä ja palveluista yhä monimediaistuvassa yleisradiossa

täällä nousivat esiin maahanmuuttajalapset ja nuoret ja hyvä niin koska se tällä hetkellä on päivittäistä jokapäiväisessä työssäni että pohdimme sitä millä tavalla tähän muuttuneeseen tilanteeseen turvapaikanhakijoiden määrän lisääntymiseen suomen voimakkaaseen kansainvälistymiseen ja monikulttuurisuuteen voimme varautua entistä paremmin ja miten pystymme rakentamaan heille koulutuspolkuja jotka tukevat sitten kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan

eli pyrimme vahvistamaan varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa sillä että tulevaisuudessa meillä olisi enemmän yliopistoissa koulutettuja lastentarhanopettajia ja että pystyisimme vastaamaan tällä hetkellä olevaan lastentarhanopettajapulaan joka on erityisen akuutti erityisesti täällä pääkaupunkiseudulla

nyt keskustelu on siirtynyt tänne eduskuntaan ja olen kyllä ilahtunut siitä että tämä keskustelu on ollut ehkä odotettuakin asiallisempi ja kiihkottomampi kuitenkin tasoltaan kuin saatettiin ennakkoon ajatella

se on suuri lainsäädännöllinen ponnistus jota rakennetaan tällä hetkellä opetus ja kulttuuriministeriössä innostuneessa tunnelmassa siitä syystä että me olemme saaneet tähän hyvin ammatillisen koulutuksen kentän mukaan

suomen kansa on oikeastaan jo sanonut tälle tasa arvoiselle avioliittolaille kyllä ja antanut sille vahvan tuen

myöskin elinkeinoelämä tulevaisuuden työelämä on tästä hyvin kiinnostunut

se kysymys ei enää ole samalla tavalla relevantti kuin nykyisen vielä voimassa olevan rahoitusmallin aikana sillä kyse on nyt kokonaan erilaisesta veroluonteisemmasta maksusta

yksi tavoite siinä reformissa monien muiden joukossa on se että rakennetaan vahvempia yhteyksiä siellä alueella elinkeinoelämän eli tulevaisuuden työnantajien kanssa paikallisella tasolla rakennetaan sille alueelle elinvoimaa koulutetun henkilökunnan koulutettujen osaajien kautta

veronmaksajana osallistun monien sellaisten yhteiskunnan palvelujen rahoittamiseen joita en varsinaisesti käytä ja se ikään kuin kuuluu vähän hyvinvointivaltion ideaankin että siinä ei shoppailla vain niitä mitä tarvitaan vaan ajatellaan kokonaisvaltaisemmin mitä yhteiskuntamme jäsenet tarvitsevat erilaisissa elämän epävarmuustilanteissa ja muutenkin

tasa arvoinen avioliitto tarkoittaisi ettei ihmisiä erotettaisi rekisteröityihin puolisoihin ja aviopareihin vaan jokaisen parin asema olisi lain ja oikeuden näkökulmasta yhdenmukaisesti määritelty

tällä hetkellä jo ammatillisen koulutuksen toimijoista merkittävä osa toimii yksityisessä toimintamuodossa voittoa tavoittelemattomasti

monesti tällöin juuri puhutaan alueista joilla tarvetta ilmenee ja on esimerkiksi sellaisia kouluja missä maahanmuuttajien osuus on suurempi

esimerkkeinä olkoon nyt että tuemme monia museoita vaikka en välttämättä niissä kaikissa kävisi tuemme tiettyjen kuntien elinvoimaisuutta vaikka en niissä asuisikaan tuemme uusien teiden rakentamista vaikka kaikkia niitä en käyttäisi ja niin edelleen

nykyisellään rekisteröity parisuhde on ollut hyvä välimuoto matkalla kohti tasa arvoista avioliittolakia mutta totta on että se alleviivaa parien epätasa arvoa ja se kokemus tässä on se oleellinen eli kokemus siitä olenko nyt oikeutettu siihen samaan kuin enemmistö vai haluaako yhteiskunta edelleen erottaa parit a ja b luokan avioliittoihin